jo voimassa olevan lain hyväksymisen yhteydessä olemme yhdessä hyväksyneet keskeiseksi kriteeriksi luonnolliset työssäkäynti ja asioimisalueet

tällainen monimutkainen järjestelmä on omiaan heikentämään myös ihmisten intoa osallistua vaaleihin

kuntien etujärjestössä linjasimme keväällä yhdessä että uudistusta on ohjattava lailla joka valmistellaan ensi vuoden loppuun mennessä

täällä on käytetty monesti tänäänkin jo sanaa kansanvalta ja tämä on kansanvaltaisen yhteiskunnan kannalta tärkeä periaate jota ei myöskään kannata heikentää

arvoisa puhemies

julkisen ja yksityisen hoivan sekoitus on näyttänyt muodostuvan varsinaiseksi viidakoksi jossa ihminen hoivan tarvitsija liian usein joutuu kärsimään

suomi on saanut kokoaan ja ehkä myös ansioitaan enemmän arvostusta ja asemaa kansainvälisesti pitkälti vakaan ja viisaan ulkopolitiikkamme ansiosta

vaalijärjestelmän suhteellisuus on tärkeää mutta on hyvä nähdä että tässä meidän nykyisessä henkilövaalijärjestelmässämme tätä vaalipiirijakoa kyetään parantamaan yksinkertaisemmin tarkistamalla tätä vaalipiirijakoa siten että vaalipiirit olisivat nykyistä tasavahvuisempia

nyt muutaman kuukauden aikana ulkoministeri ja hallitus ovat tehneet useita ikäviä ulostuloja jotka ovat horjuttaneet tätä vakautta

viittaan nyt taannoiseen epäonnistuneeseen etyj kokouksen pakotepäätökseen tämänviikkoiseen julkiseen nokitteluun naapurillemme ruotsille tai tämänviikkoiseen eu päätökseen jossa ajauduimme kyllä epämääräiseen seuraan

tämä ongelma sadan vuoden aikanahan on syntynyt siitä että suomalaiset ovat muuttaneet vaalipiiristä toiseen ja asutus on keskittynyt vaalipiireihin ja sen takia meidän pitäisi tarkistaa tätä ihmisten muuttoliikettä eikä romuttaa tätä järjestelmää

puhemies

arvoisa puhemies

useampikin edustaja on täällä aika löysin rantein esittänyt kuntien tehtävien merkittävää vähentämistä ja osa jopa uskoo siihen että sieltä olisi löydettävissä merkittäviä säästöjä

toivomme jatkossakin vahvaa yhteistä sitoutumista ja eri puolueiden edustajien kykyä katsoa kulloistenkin poliittisten asetelmien yli pitäen suomalaisten oikeutta laadukkaisiin kuntapalveluihin ja demokraattisiin vaikutusmahdollisuuksiin keskiössä

ilmaa on vaikea nähdä ja jos kuntia katsotaan niin siellä ilmaa on vielä vaikeampi nähdä koska siellä sitä juurikaan ei ole ei ainakaan siinä määrin että siitä olisi valtiontalouden pelastajaksi

tämä on aidosti epäkohta suomen tyyppisessä maassa jossa on paljon alueellisia erityspiirteitä ja myös poliittisesti saattaa syntyä ja on historian saatossa syntynyt ryhmiä joilla on vahva alueellinen vaikuttavuus

kuten jo aikaisemmin täällä sanoin niin perussuomalaisten jotka täällä tänään näyttävät olevan ryhmänä ainoa ryhmä joka kannattaa tätä viime vaalikaudella esitettyä muutosta on kyllä hyvä katsoa yli kulloistenkin poliittisten voimasuhteitten

tätä epävarmuuden ilmapiiriä on valitettavasti lietsottu myös kuntauudistuksen tiimoilta

sanoja pakko pelko uhka ja lakkautus on viime aikoina käytetty taajaan

vanhusten ja lapsiperheiden pelottelu hoivapalvelujen koulujen ja muiden lähipalvelujen lakkauttamisella lisää monien haavoittuvien ihmisryhmien turvattomuutta entisestään

tällaiseen pelotteluun ei kenelläkään ole syytä sillä kuntauudistuksen päämääristä vallitsee laaja yksimielisyys ja lähipalveluista kunnat voivat päättää itse

tavallaan on paradoksaalista että kun rajaesteet ovat asia josta me kaikki olemme liikuttavan yksimielisiä haluamme poistaa ne niin juuri tämä työ etenee niin kovin hitaasti

näkemyserot kuntauudistuksen tiimoilta liittyvät rakenteisiin ja hallintoon